tähän sipilän hallituksen politiikka tähtää

jatilan

tarkastusvaliokunnan käsittelyssä kävi hyvin selvästi ilmi että nämä vastuusuhteet ovat myöskin välillä hämärtyneet eli valtiosihteerin ja kansliapäällikön välillä esimerkiksi on ongelmia ei olla selvillä kuka käyttää mitäkin valtaa

näin ollen näin ollen olisi tärkeätä se että ei voi siirtyä sellaisten uudistusten tielle nolla nolla n aikoina

päätökset kohdistuvat tavalla tai toisella kaikkiin suomalaisiin

tätä keskusta tähdensi jo ennen eduskuntavaaleja sanomalla että vaalikaudesta ei tule helppo mutta tästäkin selvitään

outi apua julkistaloutta vai tasapainotettu

se mistä itse kannan erityisen suurta huolta on se miten tämä sopii kansanvaltaan ja siihen että ministerillä kuitenkin viime kädessä on vastuu sekä asioiden valmistelusta että asioista päättämisestä

taisi talouskasvun kautta tai sitä tai polku näytelmä

valituista kaverit maksaa menetelmä ei voi kovin kauan toimia ja rehn itse laitettava asioitaan kuntoon ja ii mitä kauniimmin tämän huono hallintotyö jatkuu pitäisi visan toiminta sitä vaikenevan asema joutuvat

jos avustajakunta on kovin laaja niin ollaan hyvin helposti tilanteessa että silloin sitä valtaa käytetäänkin muiden toimesta kuin sen ministerin toimesta jolle se valta ja vastuu perustuslain mukaan kuuluu

tätä taustaa vasten kannattaa vakavasti miettiä sitten valtioneuvoston työtapoja valmistelutapoja jatkossa jos se vaatii tämmöisen armeijan ihmisiä ministerin ympärille

arvoisa puhemies

sopimalla voidaan saada kaikkien suomalaisten kannalta tasapuolisin lopputulos

kilpailukyvyn parantaminen on edellytys uusille työpaikoille

on tarkastella

kansantalouden

kyllähän siellä on

verotuksen keräämisen

kreikan pitäisi pystyä keräämään huomattavasti enemmän eli likipitäen tuplaten verovaroja kansalaisilta mutta näin ei vain tapahdu

ensinnäkin totean kysyjälle että syy miksi tähän tilanteeseen on tultu on se että me olemme globaaleilla markkinoilla joissa tuotteiden hinnat määräytyvät markkinoilla ja siellä valitettavasti eivät välity ne kustannusten nousut jotka alkutuottaja eli viljelijä joutuu käytännössä maksamaan

tätä rahoitusta on käytetty muun muassa luonnon monimuotoisuuden edistämiseen luonnon virkistyskäytön ja porotalouden edellytysten huomioimiseen saamelaiskulttuurin tukemiseen ja työllisyyden hoitoon

kysymys on tietysti sillon haluttomuudesta maksaa

hyvän hoidon lisäksi jokaiselle on taattava inhimillinen hoiva

että myös järjestelmän heikkoudesta kerätä niitä veroja sieltä ja tämä yhteys ei tuo mieleen sen että samalla kreikan valtio omalta osaltaan oikeastaan jokela filunki

painopistettä palveluissa siirretään laitoshoidon sijasta yhä enemmän kotihoitoon ja tuetaan oikea aikaisesti ihmisten omatoimisuutta ja heidän hyvinvointiaan

jurva unionin suuntaan kun he näyttäytyvät hyvin köyhille

valtion osalta täytyy kyllä tällä hetkellä ovatkin niin ne maksavat myös euroopan unionin jäsenmaksua hyvin vähän mutta saavat vastaavasti

europa union joka saa avustusta ja rapua eli eri asioihin ylittämättömän suuri kulkee näin että kansantaloudessa kansalaisten ja taskussa raha kiertää mutta se kiertää eri mekanismia valtion kautta ja näin ollen tässä syntyy monenlaistakin ulvomaan kaiken aikaa ja näin ollen voi sanoa takkuisena tiedonalaa koko tässä operaatiossa jossa ne voi kutsua on kun koko